on totta että asumistuen leikkaaminen heikentäminen nimenomaan eläkeläisiltä on erittäin epäoikeudenmukaista ja on ansaitusti aiheuttanut paljon huomiota niin täällä eduskuntasalissa kuin tietysti kansalaisten kesken

niin kuin tässä edellä on todettu ihmiskaupparikoksen tunnusmerkit täyttyvät vasta jos lapsen myymisellä on tarkoitus saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka jos kyseessä on elimen tai kudoksen poistaminen taloudellisessa hyötytarkoituksessa

tänään tuolla kansalaistorilla tapasimme valtavan joukon vihaisia eläkeläisiä

on myös totta että yhdistettynä muihin hallitusohjelman leikkauksiin tämä eläkeläisten asumistuen leikkaaminen on erittäin kohtuutonta ja tässä kasaantuu valtavasti tukien menetyksiä leikkauksia nimenomaan yhdelle ihmisryhmälle

toivon että edustaja tolvasen tekemä kirjallinen kysymys sekä oma kirjallinen kysymykseni ja toimenpidealoitteeni johtavat lain muuttamiseen niin että lapsen myymisestä tulee kriminalisoitua myös suomessa

jo nyt arvioidaan että monet eläkeläiset joutuvat tämän päätöksen myötä siirtymään toimeentulotuen piiriin

todellakin kehysriihen tiedotustilaisuudessa hallitus ilmoitti että sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja nostetaan tulevaisuudessa

oletteko arvoisa ministeri arvioinut mitä vaikutuksia tällä on toimeentulotuen saajiin kuinka paljon toimeentulotukea saavien määrä tulee nousemaan ja mitä vaikutuksia sillä on kunnille

hallitus aikoo jopa pakottaa kunnat ottamaan korotetut asiakasmaksut käyttöönsä nekin kunnat joiden päättäjät ovat halunneet toimia oikeudenmukaisesti ja jättää nämä korotukset tekemättä

arvoisat ministerit jo nyt ollaan tilanteessa jossa pitkäaikaissairaat peruvat lääkäriaikojaan tai hoitajan vastaanottoaikoja asiakasmaksujen vuoksi

tästä syystä vakavatkin muutokset heidän terveydentilassaan jäävät huomaamatta

hyvä että hallitus pääsi tästä sopuun nyt mutta näyttää siltä että teillä on edelleen erittäin isoja kysymyksiä auki erityisesti tämän valinnanvapauden osalta

arvoisa puhemies

hallituksen leikkaukset kohdistuvat erityisesti pienipalkkaisiin naisiin hoitoalalla työskenteleviin ja kaupan työntekijöihin niin kuin täällä salissa on tänään todettu

tämän hallituksen esityksen myötä ylempään maksuluokkaan kuuluu myös perheitä joissa äiti työskentelee matalapalkka alalla mutta isän palkkataso nostaa perheen yhteenlaskettavat ansiot sille tasolle että lasten päivähoitomaksut määräytyvät ylimmän maksuluokan mukaan

miksi hallitus on nimenomaan valinnut nyt kohteekseen tämän väestöryhmän naiset jotka tekevät vuorotyötä vuorotta työtä

tämä aiheuttaa varmasti tilanteita jolloin perheissä pohditaan kannattaako äidin käydä töissä vai jäädä kotiin hoitamaan lapsia

miten pienipalkkaisten naisten kurittaminen lisää suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä

vaikka se siinä elämäntilanteessa ja taloudellisessa tilanteessa saattaisikin tuntua houkuttelevalta ja hyvältä vaihtoehdolta niin se valinta on kuitenkin valinta myöskin tulevaisuuteen

eläkeläisköyhyys on syventynyt ja sitä entisestään lisäävät korkeat asumiskustannukset rikkonaiset työurat ja pitkät työttömyysjaksot aikainen joutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle sekä myös matalat palkat joista eläkettä lasketaan

arvoisa ministeri itsekin jo tässä kyselytunnilla totesitte että jatkossakin nämä ihmiset tulevat saamaan tarvitsemansa palvelut joten kysyisin

nämä ovat nyt niitä tekijöitä joihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan

tulojen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös menoihin esimerkiksi erittäin korkeisiin asumiskuluihin ja palvelumaksuihin sekä liian pieniin lääkekorvauksiin

kenen harkinnan varassa nämä palvelut jatkossa ovat

onko teillä hallitus joitakin esimerkkejä konkreettisista toimista joilla nopeasti vähennetään eläkeläisköyhyyttä

merkittävä osa työntekijöistä kokee aukiolojen laajentamisen vaikuttaneen kielteisesti työturvallisuuteen

valiokunta tässä mietinnössä toteaa että turvallisuuteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa muulla lainsäädännöllä mukaan lukien vähäisten rikosten seuraamuksia koskeva sääntely

arvoisa herra puhemies

minä jäin itse oikeastaan miettimään kun luin tätä valiokunnan mietintöä millaisella lainsäädännöllä tai lakimuutoksilla voitaisiin sitten vähentää näitä iltaryöstelyitä tai uhkaavaa toimintaa

alkoholin vaikutukset ovat yksilöllisiä mutta on sanomattakin selvää että alkoholin nauttiminen vaikuttaa keskushermostoon ja sitä kautta ihmisen harkinta ja huomiokykyyn

tästä on syytä olla todellakin huolissaan

väestömme ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee

edustaja karhu jätti viime keväänä lakialoitteen koskien yleisen promillerajan laskemista vesiliikenteessä

mutta mitä tekee hallitus

kysynkin teiltä nyt arvoisa ministeri

tämä saattaa aiheuttaa valvontaviranomaisille valvonnallisia ongelmia koska ammattimaisen vesiliikenteen ja huviveneilyn erottaminen toisistaan niin kotimaisten kuin ulkomaisten alusten osalta ei kaikissa tilanteissa ole välttämättä mahdollista

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunnassa on käsitelty perusteellisesti hallituksen esitystä eduskunnalle lasten myynnistä lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

vesiliikennejuopumusten käsittelyä voisi valiokunnan näkemysten mukaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa kevennetty menettely jota voitaisiin käyttää lieviin vesiliikennejuopumustapauksiin

arvoisa puhemies

ihmiskaupparikoksen tunnusmerkit täyttyvät vasta jos lapsen myymisellä on tarkoitus saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötytarkoituksessa

vtv on tosissaan rajannut tutkimuskohteeksi kelan aslak ja tyk kuntoutuksen jotka ovat kaksi työurien pidentämiseen liittyvää kuntoutuksen toimenpidettä muiden joukossa

arvoisa puhemies

näiden edellä mainittujen kuntoutusten lisäksi kela järjestää huomattavan määrän muutakin kuntoutusta jonka tavoitteena on tukea kaikkien ikäryhmien työurien pidentämistä ja on myös muita kuntoutusta järjestäviä tahoja kuten edustaja mustajärvi tässä jo edellä totesi

olen jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen lain muuttamiseksi niin että lapsen myyminen ylipäätään ilman sen kummempaa hyväksikäytön tarkoitusta tehdään rikolliseksi toiminnaksi

minun mielestäni tämä näkökulma on suppea ja siksi tarkastuskertomus ei anna riittävää kokonaiskuvaa kuntoutuksen vaikuttavuudesta työurien jatkamiseen

koska työurien pidentäminen on yksi hallituksen tärkeistä hankkeista ja hyvin ajankohtainen asia niin on erittäin kannatettavaa tehdä laajempi selvitys kuntoutuksesta ja sen vaikutuksista työurien pidentämiseen kuten vtv on raportissaan ehdottanut

arvoisa puhemies

leikkauksilla on väistämättä vaikutusta laitosten toimintaan ja henkilöstön määrään

leikkaaminen tutkimustoiminnasta on lyhytnäköistä politiikkaa sillä vain korkealaatuisen tutkimuksen kautta pystytään takaamaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen sosiaalivakuutusjärjestelmä suomalaisille

viron viinarallista on tosiaan puhuttu pitkään ja asia on edelleen ajankohtainen sillä uusimpien tilastojen mukaan virosta tuodun alkoholin määrä on edelleen kasvanut ja viime vuonna suomalaiset ostivat yli kolmanneksen virossa myydystä alkoholista

kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja satonen eilen täällä salissa sanoi että on arvovalinta kun hallitus panostaa nyt hoivaan ja pärjäämiseen

sitä mukaa kuin netin käyttö on yleistynyt myös kela on kehittänyt sähköisiä palveluita ja kelan nettisivujen ja sähköisten palveluiden käytettävyys on tällä hetkellä aidosti hyvä

pitkäaikaisesta laitoshoidosta palveluasumisesta kotiin annettavista palveluista ja muista sosiaali ja terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja nyt kuitenkin ollaan korottamassa

erityistä kiitosta on saanut kelan kerttu palvelu joka on löytänyt paikkansa erityisesti lapsiperheiden keskuudessa

lisäksi minua hieman hämmentää se että tulli arvioisi alkoholijuomien matkustajatuontia jatkossa määrän lisäksi tuojan aseman tuonnin toistuvuuden ja tuotteiden laadun ja kuljetustavan perusteella

samaan aikaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta halutaan löysentää eli tarjota aiempaa vähemmän ihmisiä huolehtimaan ihmisistä

vähän mietityttää se miten tämä ihmisten asema vaikuttaa tähän kuinka paljon alkoholia saa maahan tuoda tai ketä tässä valvotaan kuka tässä nyt sitten on toinen toistaan luotettavammassa tai rehellisemmässä asemassa tuodakseen maahan verovapaata alkoholia

tässä yhteydessä täytyy kuitenkin todeta että olen huolissani palveluverkon karsimisesta

kelan omaa palveluverkkoa korvaavat ja tukevat viranomaisten yhteiset palvelupisteet joilla on tarkoitus turvata kohtuullinen asiointimatka palveluihin kun palveluverkkoa karsitaan ja näitä yhteispalvelupisteitä tuleekin jatkossa kehittää ja katsoa että ne ovat kaikkien tasavertaisesti saavutettavissa

arvoisa pääministeri hyvä hallitus miten te perustelette nämä säästöt

arvoisa puhemies

valvotun koevapauden tavoitteena on saada vanki palaamaan yhteiskuntaan mahdollisimman yhteiskuntakelpoisena ja näen että se on meidän kaikkien etu

erityisesti pitkän rangaistusjakson jälkeen koevapaus olisi jakso jonka aikana koevapauteen sijoitettu totuttelisi toimimaan yhteiskunnassa ja huolehtimaan asioistaan

oleellisinta on vankien vankeusaikana aloitettu kuntoutus ja sen jatkaminen tässä koevapaudessa ja koevapauden aikana asunnon sekä tarvittaessa tuetun asumisen järjestäminen sekä työn tai kuntouttavan toiminnan osoittaminen sitä tarvitseville

itseäni hieman huolestuttaa myös se onko tässä tarpeeksi varauduttu siihen että tekniseen valvontaan liittyy aina teknisiä ongelmia

edustaja thors nosti esiin etenkin nuoret miehet

kolmen pojan äitinä minäkin olen erittäin huolissani nuorista miehistä

tytöt ja pojat kehittyvät niin fyysisesti kuin psyykkisestikin hyvin eri tahdissa

ennaltaehkäisy on aina tehokkainta ja inhimillisintä

kysynkin teiltä arvoisa ministeri

onko sosiaali ja terveysministeriössä pohdittu yhdessä opetusministeriön kanssa voitaisiinko sosiaalisten taitojen oppimiseen ja tukemiseen kiinnittää huomiota jo varhaiskasvatuslakia valmisteltaessa

täytyy myöntää että kun täällä salissa budjetista keskusteltiin ja silloin tämä päätös sai runsaasti kritiikkiä niin opposition kuin hallituksenkin riveistä niin olin hieman toiveikas että todella löytyisi joku muu vaihtoehto mutta ei löytynyt

suhdannetilanteessa jossa kansanta lous on entistä enemmän kotimaisen kulutuksen varassa nämä linjaukset heikentävät lapsiperheiden ostovoimaa edelleen

edustaja heinonen kiinnitti jo tässä talvivaaraan huomiota

kyllä minua nyt hävettää olla täällä eduskunnassa

onko niin että tällaisilla ratkaisuilla kasvatetaan tulevaisuuden kestävyysvajetta ja luodaan uusi sukupolvi joka tulevaisuudessa tulee taas olemaan nuorisotakuun tarpeessa

tehän nimenomaan olette rajoittamassa vapaudenvalintaa perheiden oikeutta valita palveluita

ministeriltä olisin kysynyt kun tuossa avauspuheenvuorossanne puhuitte että pedagogiikkaa kehitetään varhaiskasvatuksessa

jos talvivaara osoittautuu kannattamattomaksi tulevaisuudessa on otettava vastuu paitsi ympäristöstä myös niistä ihmisistä joita siinä tilanteessa uhkaa työpaikan menetys

oikeastaan olisin kysynyt valtiovarainministeriltä

onko tähän varauduttu ja miltä näyttää talvivaaran tulevaisuus

viime hallituskaudella saimme säädetyksi tärkeän vanhuspalvelulain joka turvaa vanhuksiemme tarvitsemia palveluita

nyt te hyvä leikkaushallitus olette jälleen kerran käymässä vanhusten kimppuun heikentämällä tätä lakia ja vähentämällä esimerkiksi hoitajia laitoksista

mitoitus oli silloin jo niukka erityisesti iltavuorossa eikä siinä ehtinyt juuri mitään sen ihmeellisempiä hoitotoimenpiteitä tehdä ainoastaan ne välttämättömät

kysynkin teiltä ministeri oletteko te sitä mieltä että vanhuksistamme pidetään nyt liian hyvää huolta vai löytyisikö säästökohteita jostain muualta kuin vanhusten laitoshoidosta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

teillä on nykyään hallituksessa tapana vastata kaikkiin kysymyksiin että leikkauksista huolimatta juuri mikään ei muutu ja näin tässä tulkitsin vähän tämän ministeri rehulan vastauksenkin

yhteinen aika perheen kanssa on vähentynyt

keskeistä on myös työn turvallisuus sekä työmatkojen sujuvuus ilta aikana kun julkinen liikenne kulkee harvakseltaan tai ei enää ollenkaan

vanhusten kotihoito on jo tällä hetkellä surkeassa jamassa eikä siihen ole luvassa lisärahoitusta

nelisenkymmentä prosenttia työntekijöistä kokee ettei työvuorolistojen laadinta ole tasapuolista ja etteivät he ole pystyneet vaikuttamaan työvuorojärjestelyihin edes silloin kun perhesyyt sitä vaatisivat

nyt heikennetään laitoshoitoa

hoitajien vähentäminen johtaa tietysti myös irtisanomisiin ja jäljelle jäävien hoitajien työn kuormituksen lisääntymiseen eli lisää työttömiä uupuneita työntekijöitä ja huonosti hoidettuja vanhuksia

monet kaupan kassat ovat pienten lasten äitejä jotka tuntevat syyllisyyttä siitä että lapset joutuvat viettämään aikaa koulun jälkeen yksin tai päivähoidossa

kysynkin teiltä ministeri

onko jatkossa tarkoitus että vain rikkaat hyvin toimeentulevat vanhukset saavat hyvää hoitoa

miten on tarkoitus huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja irtisanotuista työntekijöistä

silppu ja osa aikatyötä tekevien olisi pitänyt saada lisää työtunteja ja sitä myötä kokonaisia työpäiviä